silloin vielä joskus kun koulussa ensimmäisen kerran niitä opetteli sanottiin että kun on lämmin ja kostea ja ilman hiilidioksidipitoisuus nousee niin myöskin yhteyttäminen nousee jos on aurinkoista ja kasvaminen kiihtyy ja sitoutuu sitä hiilidioksidia sieltä ilmasta enemmän kasveihin

tavalliset suomalaiset ovat aina itse joutuneet maksamaan omat velkansa ja siksi he eivät ymmärrä eivätkä hyvällä katso sitä miten hallitus lahjoittaa verovarojamme pois ja tekee itse lisävelkaa vielä veronmaksajiemme maksettavaksi tulevaisuudessa

tällä pätkähallituksen lyhytnäköisellä kehä kolmosen sisään suuntautuvalla ohjelmalla hyvinvointi suomesta tehdään hyvinvoivien suomi

sitten se on hyvä että vihreillä on tuommoinen pitkä lista noista keinoista mutta lähinnä tuli mieleeni että siinä tulee taas hirveästi lisää byrokratiaa ja tavallaan nopeat keinot edullisesti ja positiivisesti vaikuttaa metsän ja soiden omistajiin ja yrittäjiin eivät tule sillä että laitetaan haittaveroja ja jotain lisää sääntöjä estämään sitä liiketoimintaa jos ei mene johonkin tiettyyn poliitikkojen haluamaan suuntaan

tätä pyritään täydentämään syksyllä tulevalla sote ratkaisulla

miten velkajärjestely hallitaan on ollut tänään tässä salissa hallituspuolueiden edustajien oppositiolle esittämä kysymys joka on tullut esiin monien välihuutoina keskustelun alussa

rata ja metrohankinnat keskittyvät pääkaupunkiseudulle muun suomen tie rata ja kehityshankkeet jäävä mopen osille

miksi tämä hallitus haluaa yhä pakata kansalaisia tänne tukehtuvan ruuhka suomen alueelle

minun mielestäni hallituspuolueiden edustajien tulisi nyt täysipäiväisesti etsiä ratkaisua siihen miten päästään irti tästä velkakriisistä ja tulevista velkajärjestelyistä jotka yhä kasvattavat suomen valtionvelkaa

kyllä pitäisi sen yrittäjänkin voittaa siinä jotain ja semmoiset edulliset säännöt millä kannattaisi noudattaa jotain linjaa pitäisi pystyä kehittämään eikä vain lisää byrokratiaa ja lisää rajoitteita

arvoisa puhemies

finanssivalvonta aloittaa suomalaisten pankkien sekä eläke ja henkivakuutusyhtiöiden seurannan

jos nyt katsotaan ympärille ja katsotaan työllisyyttä työllisyyden kehitystä suomessa ja muistellaan historiassa miten ja mitä varten sodan jälkeen valtionyhtiöitä perustettiin jos haetaan sieltä lähtökohtaa niin on aika selkeää että pitäisi huolehtia suomalaisten työllisyydestä siitä että verot maksetaan suomeen tulee verokertymää jotta valtiontalous saadaan kuntoon

miten vältymme itse ajautumasta konkurssiin jos hallituspuolueille ei kelpaa se että sanoudumme irti näistä vakauttamissopimuksista ja euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista

herra puhemies

suomen lähettäessä joukkoja afganistaniin ja muille kriisialueille hallituksen tulee ottaa huomioon haavoittuneiden ja kuolleiden rauhanturvaajien perheiden jälkihoito ja sen aiheuttamat kulut

arvoisa puhemies

mille aloille nyt kannattaa perustaa uusia valtionyhtiöitä että saadaan se koulutuksesta ja tutkimuksesta saatu hyöty omaan käyttöön omaan maahan tuloja eikä pelkästään ajatella että euroopan unioni estää kaiken meiltä

on helppo jatkaa edustaja nylundin puheesta ja todeta että tämä kansalaisaloite ansaitsee tarkan ja huolellisen käsittelyn

arvoisa puhemies

kun yli vuosi sitten käsittelimme näitä asioita oli jotenkin surkuhupaisaa todeta että vaikka todellinen energiankulutus tietyllä perhekoolla on taloon saatavissa jostain sähköyhtiöstä tai vanhoista energialaskuista niin silti tarvitaan tämmöinen laskennallinen todistus

nämä tapaukset lisäävät rauhanturvaamisesta syntyviä kuluja vielä vuosien päästä

arvoisa puhemies

tokihan sekin jotain kuvaa antaa mutta lähinnä se lisää byrokratiaa ja kuluttaa ihmisten varoja ja todistukset ovat hyvin kalliita

vanhemmat olivat töissä siellä ja itsekin olin kolmena kesänä töissä siellä missä vankilasta vapautuneita hoidettiin lähinnä päihde ja alkoholiongelmien takia niin että kun päätöksellä siellä oltiin he olivat tavallaan poistumiskiellossa ja kun poliisille ilmoitettiin että potilas on karannut niin hänet tuotiin suomen rajojen sisältä takaisin

kun vielä kyseenalaistettiin joittenkin rakennusteknikon koulutuksen omaavien henkilöiden pätevyys todistusten laatimiseen jos he olivat laatineet vastaavia dokumentteja jo vuosikymmeniä niin yhtäkkiä heistäkin tuli epäpäteviä niin siinä tuli monta ihmeellistä asiaa tässä hallituksen ajamassa energiatodistuslaissa

kun suomen hallitus on taas lisäämässä suomen sotilaallista läsnäoloa kriisialueilla niin uusilta sotainvalideilta ei voida välttyä

valtioneuvoston selonteko kauppojen aukiolojen laajentamisen vaikutuksista pureutuu tärkeimpiin julkisuudessakin esillä olleisiin näkökohtiin ja epäkohtiin

hallituksen tulisikin kiireesti säätää haavoittuneen hoitoa ja kuntoutuspalveluja koskeva lainsäädäntö asianmukaiselle tasolle

kyllä tämmöinen toiminta varsinkin kesäaikana kun vangit haluavat pitää pitempiä lomia ja poistua tulee yhteiskunnalle kalliiksi

hallituksen pitää osoittaa varat myös invalidirahojen ja toimeentulotukien maksamiseen näille rauhanturvauksen uhreille ja heidän omaisilleen

yleensä näille hoidossa olijoille kertyi sitten lisää kolttosia sieltä lomilta ja tämä vain johti semmoiseen kehään että se hoidossaoloaika sitten piteni ja kulut yhteiskunnalle tietysti lisääntyivät sitä mukaa

monestihan on että kun talojen ilmanvaihto heikkenee eristeiden määrä ja tiiviys kasvaa niin sitten sen lisäksi hallitus muistaa vanhoissa omakotitalossa asuvia ihmisiä energiatodistuksella

kauppojen aukioloaikojen lisääminen kohdistuu etenkin pienissä liikkeissä elinkeinonharjoittajan oman työajan pidentymiseen ja aiheuttaa monesti pitkällä aikavälillä kohtuutonta rasitusta omistajalle tai omistajapariskunnalle

jos liike tai syntyvä liikevaihto on niin pieni ettei pystytä tai ei kannata palkata työvoimaa suurissa kauppakeskuksissa toimivien pienyrittäjien kohdalla on laajinta tyytymättömyyttä siihen että liiketiloja vuokraavat kauppaketjut edellyttävät liikkeen pitämistä avoinna seitsemänä päivänä viikossa vaikka uusi laki salliikin vapaapäivien pitämisen

energiatodistus antaa todellisuudessa vääristävää kuvaa energiankulutuksesta

tässä ville niinistö ja muutkin ministerit sekä myös yleisö ovat tuoneet esiin maatalouden saastuttavuutta

herra puhemies

selonteosta on luettavissa myös että kaupan aukioloaikojen pidentäminen on tukenut kaupan keskittymistä suuriin kauppakeskittymiin joihin ehditään nyt tulla ostoksille kauempaakin

tällainen nykyisen lain mahdollistama poliittinen ohjaus asettaa nykyisillä esitetyillä muotokertoimilla kotimaisen energiantuotannon jopa huonompaan asemaan kuin jos sitä verrataan esimerkiksi tuontiöljyyn

olisin kysynyt riittävätkö nämä rahat vai kuinka monta ja mistä päin ammattikorkeakouluja joudutaan lopettamaan

minusta tuntuu että on vähän väärin syyllistää maataloutta jatkuvasta saastuttamisesta

tämä kaupan aukioloaikojen pidentäminen on vauhdittanut kyläkauppojen loppumista suomessa

arvoisa puhemies

laivaliikennettä ja sen aiheuttamaa sedimenttien sekoittumista ja ravinteiden nousua veteen ja siitä aiheutuvaa rehevöitymistä ei ole kovin paljon otettu huomioon puheissa

myöskin ammattikorkeakoulujen oppilaat ovat mielestäni vielä siinä kasvuvaiheessa ja iässä että olisi edullista jos ammattikorkeakouluverkko olisi melko laaja ettei tarvitsisi ihan toiseen päähän suomea matkustaa

osa maaltamuutosta johtuu tosin pitkään harjoitetusta suurtilalinjaa tukevasta vääristyneestä maatalouspolitiikasta joka on puolestaan tukemassa myös tätä kaupan keskittymistä

mutta toivottavasti kansalaisaloite saa arvoisensa käsittelyn ja päästään järkevämpiin ratkaisuihin

uudesta jättikanalasta johtuva kasvanut liikenne ja tonnimäärät ovat myös ylimitoitettuja huonokuntoiselle suorastaan kelvottomalle tien rakenteelle

sen sijaan tässä kaupan alan rakennemuutoksessa kokoaikaisten työntekijöiden määrä ei ole juuri muuttunut

toki monet liikkeenharjoittajat ovat onnistuneet lisäämään entisten osa aikaisten työntekijöidensä työtunteja mikä on positiivista kehitystä

kauppojen aukioloaikojen pidentymistä tarkastellessaan työntekijät nimeävät pahimmaksi haitaksi perheenjäsenten yhteisen vapaa ajan vähenemisen

arvoisa puhemies

lastenhoidon järjestäminen voi olla tosi vaikeaa paikkakunnilla joilla ei ole kunnallista lastenhoitopalvelua myöhäisinä ilta tai varhaisina aamuaikoina

muodostettavalla uusiohallituksella on selfieiden sijaan näytön paikka tuleeko tästä vain tynkähallitus ilman mainittavia mainetekoja vai puuttuuko se oikeasti asioihin jotka ovat nykyiseltä hallitukselta jääneet hoitamatta

valiokunnan asenne järkeä tekijänoikeuslakiin kansalaisaloitteeseen on osittain käsittämätön ja vähättelevä ja vailla ymmärrystä siitä että kansalaiset eivät suoraan osaa välttämättä kirjoittaa valmista lakitekstiä

kolmanneksi suurimmaksi haitaksi kaupan työntekijät ovat maininneet sen että laajentuneiden työaikojen vuoksi harrastuksiin osallistuminen oli mahdotonta

milloin hallitus korjaa tämän virheen sillä unionin sisäisessä ratkaisussa tähän on aiemmin lupailtu muutosta

positiivisena yksityiskohtana työoloissa koettiin aukioloaikojen mahdollistaneen lisätyötuntien saamisen osa aikatyöntekijöille

siten olisin toivonut valiokunnalta ehkä suvaitsevampaa asian tarkastelua ja asioiden ja esitysten huomioonottoa kumminkin vaikka näitä puutteita mitä valiokunta mietinnössään mainitsi on selvästi olemassa

lisätalousarviolla paikataan pahimpia reikiä mutta ellei meno muutu niin konkurssiin mennään

arvoisa puhemies

eräitä kannatettavia strategisia linjauksia ovat seuraavat

valiokunnan olisi pitänyt ryhtyä kuitenkin laajempaan valmisteluun tämän asian puitteissa koska nyky yhteiskunnan vaatimukset ja muutokset tekijänoikeusalalla riippuen näistä internetin mukanaan tuomista mahdollisuuksista ja erinäköisten tallennusmenetelmien ja tiedonvälityksen muuttumisesta ovat osittain aiheuttaneet sen että tekijänoikeuslakimme on auttamatta vanhanaikainen

ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyvät toimet tulee suunnitella ja toteuttaa niin etteivät ne vaaranna kotimaista maataloutta tai globaalia ruokaturvaa

kotitalouksissa ja vähittäiskaupassa on vähennettävä ruokahävikkiä elintarvikeketjun joka vaiheessa ja korostettava ruokavalintojen merkitystä kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi

aukioloaikojen lisääntymisestä ovat hyötyneet lähes kaikki kuluttajat tosin osalle kuluttajista houkuttelevat shoppailumahdollisuudet ovat aiheuttaneet myös ylivelkaantumista

maatalouspohjaisen biomassan energiakäytön edistämisessä ja kehittämisessä painopiste on muissa kuin ravinnoksi käytettävissä biomassoissa

jos tekijänoikeuskorvauksia kertyy ympäri maailmaa laajasti merkittäviä summia niin tietynlainen kohtuullistaminen ja ehkä veron periminen myöskin valtiolle tekijänoikeuksista joissakin tapauksessa voisi olla nykyaikaa

siten laajentuneista vuoro ja pätkätyöstä kärsimään joutuvat työntekijät eivät ole ainoita kaupan aukiolojen laajentamisesta kärsimään joutuneet kansalaiset

pyritään käyttämään myös turvetta nykyistä enemmän energianlähteenä

valiokunta on keskittynyt käsittelemään kansalaisaloitteessa tehtyjä teknisiä muutoksia ja on korostanut että ehdotuksissa oli sisäisiä ristiriitoja

olisi varmaan jotenkin naiivia odottaa kansalaisilta valmista lakitekstiä joka kykenisi ottamaan huomioon kaikki sidonnaisuudet suomessa tai kansainvälisesti mitä tekijänoikeuslailta vaaditaan

sitten jos ajatellaan sitä että kuultavana on ollut kumminkin suuri enemmistö tekijänoikeusjärjestöjä jotka hyötyvät nykyisestä laista valiokunnan loppulausunnossa todetaan että muutoksiin ollaan valmiina kunhan ne turvaavat tekijänoikeudet

sitten toisekseen jotkut edustajat unohtivat tässä tämän valkohäntäpeuran tai metsäkauriin metsästyksen ja siinä on tietysti oleellista se tammikuu koska varsinais suomessa monesti lunta ei juurikaan ole ennen kuin tammikuussa ja peuranmetsästyksessä on hyötyä niistä maastojäljistä ja sen takia se tammikuussa metsästämisen salliminen on hyvin toivottavaa

onneksi valiokunta sentään katsoo että opetus ja kulttuuriministeriön tulisi harkita aloitteesta mahdollisesti johtuvaa lainvalmistelun tarvetta

elämme uudessa digitaalisen ympäristön ajassa jossa tekijänoikeuslainsäädännön soveltuminen tämänhetkiseen toimintaympäristöön on suuresti muuttunut niin ammatinharjoittajan elinkeinoelämän kuin kuluttajankin näkökulmasta

ja sehän on ihmisten tasa arvoa että metsästysoikeus säilyy tietysti näitten metsästyslupien normaaleissa rajoissa

jotenkin tuntui semmoiselta pikkunäppärältä byrokratialta kun jossain vaiheessa hallituksen esityksessä oli että metsästää saisi vain ajamalla niitä hirviä ja peuroja sieltä luonnonpuiston alueelta ulos

kansalaisaloitteessa on monta hyväksyttävää kohtaa jotka pitäisi saattaa lainsäädäntöön mutta kokonaisuudessaan aloitetta ei voi hyväksyä

suomessahan perinteisesti metsästys on tapahtunut seurojen omilla alueilla eikä sitten muitten alueilla ja siitäkin on vähän sitten jos on kaatanut toisen seuran maalle pitänyt kompensaationa antaa jotain hirvenlihaa tai rahaa

edustaja vahasalo totesikin esittelypuheenvuorossaan että kansalaisaloitteen hyviä ajatuksia on huomioitu eduskunnassa parhaillaan käsittelyssä olevassa tekijänoikeuksia käsittelevässä hallituksen esityksessä

kannatan edustaja lepomäen esityksessä kohtaa joka koskee materiaalin käyttöä opetus ja

arvoisa puhemies

tämä onkin ainut suurempi uudistus mikä tämän eduskunnan aikana hallituksen esityksistä on päässyt näinkin pitkälle yksimielisyydessä

maatalousalalla ei varmaan hallinnossakaan ilman kritiikkiä voi selvitä varsinkin jos ajatellaan tuota edustaja lepän esille nostamaa kannattavuutta

nyt kun on kaksi ministeriä paikalla ja tästä työllisyydestä on paljon ollut puhe niin ovatko ministerit miettineet keinoja millä sinne ydinvoimalatyömaalle sitten saataisiin näitä suomalaisia työntekijöitä töihin

tämä sosiaali ja terveydenhuollon järjestämislain toteutuminen hallituksen esityksen mukaan ajaa osan kunnista taloudellisesti erittäin vaikeaan tilanteeseen ja jopa pakkoliitoksiin

arvoisa puhemies

kysyisinkin

onko nyt jotain ohjelmaa tai keinoja millä tätä suomen maataloutta voitaisiin saada kannattavammaksi tuottajille että nuorilla olisi intoa jatkossa jatkaa maataloutta ja hakeutua alalle hakeutua alan koulutukseen ja mitkä ovat nämä keinot ja missä on kannattavan tilan raja kun investointituet ja muut sukupolvenvaihdostuet menevät varallisuuden mukaan eivätkä alalla toimimishalukkuuden mukaan

varmaan löytyy kilpailulainsäädännöstä pykäliä ja kielitaito voisi olla semmoinen yksi hyvä vaatimus millä saadaan jos se rajataan esimerkiksi venäjän ja suomen kielen taitoon aika paljon kansallisuuksia vähennettyä sieltä

mehän vain näemme tämän metsästäjien tarpeen jatkaa sitä metsästysharrastustaan tärkeäksi ja me olemme puolustaneet sitä ihan tämän lakiesityksen alusta asti

tänään ei ole metsätalous ollenkaan noussut esille tässä keskustelussa ja ministeritkin varmuuden vuoksi jo poistuivat etteivät joudu vastaamaan mitään

myöskin aikaisempien päätösten kohdalla tuossa koloveden kansallispuiston kohdalla oli kovasti puhetta maa ja metsätalousvaliokunnassa ja täällä täysistunnossakin tästä metsästysoikeuden säilyttämisestä